elikkä se määrää suorastaan sen onko se kannattavaa vai ei

arvoisa puhemies

esityksen perusteluista käy ilmi havainnollisesti että metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen toimintaan välittömimmin vaikuttavia muutostekijöitä ovat muun muassa valtion aluehallinnon uudistaminen hallinnon tuottavuuden lisääminen uuden teknologian avaamat mahdollisuudet metsänomistajien neuvonnassa ja asioinnissa hallinnossa sekä tarve edistää kilpailua metsäpalvelumarkkinoilla

portugalin ongelmat kolkuttavat aika lähellä

nyt on erinomaisen mielenkiintoista juuri tämä shanghai porukka mitenkä se käyttäytyy tällä maapallolla joka alkaa käydä todella pieneksi tälle ihmislajille

kun täällä on moitittu tätä tekniikkaa jolla mietintö on saatu aikaiseksi niin minä päinvastoin kehun tätä koska esimerkiksi tämä otsikointi keskeiset muutosehdotukset tällaisessa asiassa nimenomaan palauttaa näpäkästi käsittelyyn olennaiset asiat joita voi silloin mielessään käsitellä ja kommentoida

poliittinen ratkaisu taleban liikkeen kanssa neuvottelemalla ei kapinallistoimintaan osallistuvien ryhmien erilaisuuden takia ole mahdollista

siis kyllä pitää olla maalaispojan ed

arvoisa ed

kyllösen tasolla leidinä että keksii juttua tehtäväksi tästä sekamelskasta mitä nyt on saatu aikaiseksi

tiusanen se todella vaikuttava vakuus on silloin se raakaöljyn maailmanmarkkinahinta jolla se raskas polttoöljy tuotetaan jolla ne aggregaatit jyystävät sitä sähköä

sitten kun olen ollut maatalousvaliokunnan jäsen kauan ennen sitä hetkeä ja sen jälkeen yhtäjaksoisesti niin olen sitten aina kertomuksiin kun on vastattu vaatinut selvitystä ja selvityksen jälkeen selvitystä jnp

siis toisin sanoen tässä on viesti sille rauhanvälittäjälle joka sinne oltaisiin suomalaisen poliittisen keskustelun mukaisesti lähettämässä

pari kuukautta sitten samoihin aikoihin kuin tämä selonteko eduskunnalle annettiin tiedotusvälineet kertoivat että isaf joukot olivat aloittaneet muun muassa helmandin maakunnassa aikamoisen operaation talebaneja vastaan mutta varsin yllättäen ei tainnut oikein löytyä niitä vihollisia sieltä

minä ryhdyn heti ennustajaukoksi ja ennustan että tasan kahden vuoden kuluttua vastaavassa tilanteessa yleisömenestys täällä isossa salissa on erinomaisen korkea

ensiksi on vladimir putin joka on ensin presidenttinä ja sitten pääministerinä ja kummassakin tehtävässä keksii kaikenlaisia puutulleja jotta saataisiin investointeja venäjän federaation avulla

ei tämä ekologisesti ja ilmastopoliittisesti nyt niin kovin hääppöistä ole mutta kyllä tämä on myöskin projektityötä niin kuin näissä asioissa kutsutaankin uusiutuvien luonnonvarojen hommassa

kiina ja etelä korea ovat hankkineet maaomistuksia ympäri maapallon ja nimenomaan niin että nämä alueet on ostettu määräajaksi tai plus miinus pysyvästi näitten valtioitten käyttöön hyödyntämiseen käyttöön elikkä se hyödyntäminen on paikallisilta asukkailta pois

tässä puhutaan näitten perusvaatimusten kohtuullistamisesta ja nyt sitten tästä todellisesta oppositiosta elikkä perussuomalaisista muutama näkökohta kahden puheenvuoron perusteella

käsiteltiinkö tätä asiaa jo silloin talous ja rahaliiton valtiovarainministerikokouksessa ja ecofinissä ja millä virityksellä

tässä olisi tietysti ollut luontevaa jos olisi sellainen perunantuotannon laki ollut käsittelyssä jonka yhteydessä olisi voitu uusia tämä

nyt kun kuunteli ensimmäiset puheenvuorot arvoisilta ministereiltä niin tilanne ei ole oikeastaan siitä viime keväästä puolen vuoden aikana ainakaan parantunut pikemminkin vähän heikentynyt

tilannehan on sillä tavalla että tämän tärkkiperunan jos se nyt ylipäätään tuleekaan aikaansaaduksi ruotsi kai sitä yrittää nyt kehittää ja sitten hyväksytyksi eu maatalousneuvostosssa tuonti suomeen sitten heti sen jälkeen on täysin mahdollista

nämä ovat kaikki projekteja niillä on alku ja loppu kun sen uusiutumattoman luonnonvaran varanto on sitä mitä se on ja siitä se homma alkaa ja sitten se loppuu

erittäin tärkeää on että metsähallinnon toimintaa vahvistetaan kansalais ja asiakaslähtöisesti tehokkaammaksi ja tuloksellisemmaksi hyvän hallinnon periaatteita noudattaen

sitten säikytellään suomen metsäteollisuus ryn johtohenkilöitä ja metsäteollisuusyrityksiä sillä että nyt ei tule puita markkinoille

elikkä siis toisin sanoen pitääkö tästä arvoisat ministerit oppia että tämä niin sanottu vihollinen taikka järjestykseen pantava joukko on itse asiassa hyvin järkevästi järjestäytynyt ja taktisesti varautunut niin että turhaan ei viitsi tapattaa itseänsä silloin kun toiset mesoavat oikein paljon

kahdeksan kappaletta täällä joista yksi on varma

nyt on jouduttu pitämään hengissä tämä vanha sen takia että edelleen tämä ponsi on kasvintuotannollisesti relevantti ja suomella edelleen on luonnonmaantieteellisesti se mahdollisuus olemassa kun vaan tehtäisiin jotakin vaan ei tehdä

tässä tullaan siihen että pakkohan se on hoitaa sitä sarkaa mille lähdetty on mutta kun otetaan huomioon sen kansan perustarpeet niin ne ovat ihan samat ekologiset tarpeet kuin kaikilla muillakin

elikkä siis toisin sanoen jos joku on epävarma ala niin tämä on ja sen ylläpito vaatii ehdottomasti sääntelyä ja tässä on oikealla tavalla siihen hommaan ryhdytty

sasi joka täältä juuri näytti häippäisevän pois antoi pikkuisen persoonallisen kuvan tilaustutkimushistoriasta yliopistolaitoksessa

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että kilpailuneutraliteetilla turvataan tasapuoliset toimintaedellytykset markkinoiden kaikille toimijoille

mutta tuo tilanne sitten parin vuoden kuluttua on niin että kerroin on korkea sillä aihetta on todellakin

tämä osoittaa jotakin suurta matalamielisyyttä virkamiesten taholta jotka ovat junailleet tällaisen homman läpi ja myöskin energiateollisuudelta jolla ei ole minkäänlaista ymmärrystä maaseutupolitiikan edistämisen hyväksi ei minkäänlaista ymmärrystä

sitten käännytään hallituksen puoleen ja ketterät ja pirteät partiopoika ja tyttö henkiset ministerit innostuvat aivan hillimättömästi että nyt tehdään jotakin aivan uskomatonta ja se uskomaton on sitä että ruvetaankin metsäverotusta tilapäisesti helpottamaan että metsänomistajat antautuvat myymään pilvin pimein puuta

siis toisin sanoen ei ole myöskään mitään mitä kohtuullistaa ja sitten sillä tavalla mystisen tulevaisuuden musiikki tota niinku vähän niinku en väitä myöskin kun ympäristönsä pilaantumisen kanssa joutuu tekemisiin niin sitten se elinympäristökin siitä heikentyy siinä määrin paljon että mitenkä siinä ihmisen terveydelle käy

juuri näin

jotkut oikeusoppineetkin ovat esittäneet epäilyjä onko törkeän raiskauksen tuomiot hilattu sen takia alhaiseksi että saadaan tuomio antaa ehdollisena koska alle kahden vuoden tuomio voidaan antaa suomessa ehdollisena

elikkä tämä on arvoisa puhemies todella kova juttu

se on paljon pahempi vaihtoehto jos tätä lainsäädäntöä ei ole

sitten arvoisa puhemies ihan lyhyesti vielä yksi asia

se on se että kaikkien suomen tämän lain piiriin kuuluvien uusiutumattomien luonnonvarojen joukossa suomessa on yksi varanto joka on aivan omaa luokkaansa ja valitettavasti se ei ole enää suomalaisomistuksessa

tässä se vilahtaa mutta oikeilla sanoilla tätä ilmiötä ei kuvata tässä elikkä vaan annetaan vihje siitä että nyt pitää läksyt lukea ja uudet sanakirjat katsoa mitähän tässä oikein on meneilläänkään tällä maapallolla

se tietysti merkitsee aika paljon siinä millä tavalla kansainväliset joukot pystyvät niitten puolesta toimimaan joittenka puolesta toimimaan ovat sinne lähteneet

pitäisi hoitaa se ravintopuoli kuntoon ja sillä tavalla se painopiste siirtyy tuonne ministeri väyrysen rooteliin hyvin selvästi

kävin kansaneläkelaitoksen oulun konttorissa infotilaisuudessa ja katselin hyvin kiinnostuneena näitä asiakastyytyväisyystilastoja

sitten heti kun saatiin pelisäännöt selviksi selviksi lomakkeet joissa oli pelisäännöt sanottu ja erikoisesti saatiin selville se mikä on korvaus valtion tilojen käytöstä siihen sopimukseen niin silloin kaikki oli selvää eikä sitä kukaan vastustanut mutta säätelemättömänä sitä vastustettiin

otin vain nämä pari esimerkkiä siitä että se mitä kaivataan nyt on tätä todellista vaikuttavuutta ja sille mekanismi

tämä on masentavaa

no eilispäivänä täällä hyväksyttiin yhdeksän veroparatiisin sopimukset tietojenvaihtosopimukset

on jännä nähdä minkälainen hallitus suomeen tulee tämän jälkeen kun tämä on työnsä lopettanut ja kansa on uuden eduskunnan valinnut löytyykö seuraavasta hallituksesta sellaisia poliitikkoja jotka pistävät nämä pihilistiset virkamiehet järjestykseen

tässähän on kysymys suomalaisten toimijoitten meikäläisen hallintarekisterin varjossa ulkomaalaiseksi tekeytymisestä ja nimenomaan caymansaarilla

arvoisa puhemies

tämä peruspaperi viime keväältä on eräänlainen kasvipoliittinen dokumentti jossa on kaksi hallitsevaa kasvia

elikkä kohtuullistamisellakin on rajansa

ne olivat ihan hyvät

esityksen mukaan aluejohtajalle ei tule mitään kytköksiä metsäkeskuksen kyseisellä alueella mahdollisesti toteuttamaan liiketoimintaan koska kaikki liiketoimintaan liittyvä organisointi ja päätöksenteko tapahtuu metsäkeskuksen johtokunnan alaisuudessa ja liiketoimintajohtajan johdolla

siis nyt kun kaikki nämä kertomusmenettelyt yhdistyvät se on loistava asia mutta se kysymys on se vihoviimeinen piste siinä millä saadaan se todellinen vaikuttavuus aikaiseksi ja eduskunnan päätösvallalle sille kuuluva arvo

ei voi muuta sanoa ollenkaan

se on soklin malli

suoritteetkin jotka olivat siis perusteena asiakastyytyväisyydelle olivat ihan ok suurin piirtein

ensinnäkin tuli mieleen että tämän lakitekstin ja hallituksen esityksen kirjoittajana on täytynyt olla ainakin yksi sellainen henkilö joka on toiminut muutamassa asunto osakeyhtiössä joista yhdessä ei ole ollut hissiä ja on ollut hissihanke vireillä ja sitten mielipidejohtajatyypit kuuluvat ryhmiin kelmi ja poirot

sitten mikä koskee tätä neuvontajärjestelmää poimin sen tästä niin siinä suhteessa kyllä vaatimustaso on raju tässä tilanteessa ja se kyllä mielestäni vaatisi yhdessä kuntaliiton kanssa jotakin aivan erityishanketta

nyt kun sote kentällä ylipäätään kaikkein tärkein asia se koskee koko valtionhallintoa on se että päästään sähköiseen asiointijärjestelmään joka säästää radikaalisti varoja ja joka toisaalta on asiakasystävällinen vielä enemmän tässä ajassa niin sillä sähköisellä asiointijärjestelmällä millainen kansaneläkelaitoksen palvelurakenteen pitäisi olla on ennakoivasti ja sovellettavaksi tarkoitettuna koko valtionhallinnossa mitä suurin merkitys

ne ovat suomalaisia rahoja jotka on hallintarekisterin kautta kiplautettu sinne ja on tekeydytty ulkomaalaisiksi vaikka he ovatkin näitä kanssaeläjiämme tässä suomen tasavallan suomi rekisterissä

arvoisa puhemies

valtavat ropsipinot ja vaikka mitkä puutavarapinot jotka odottavat nyt että ötökkälaki rupeaisi toimimaan kesäheinäkuun vaihteessa kun ne pitäisi olla korjattu pois eikä kukaan korjaa niitä yhtään mihinkään

yritin kuvata sitä mitä eduskunnassa on tapahtunut viime kesänä ja mitä seuraamuksia siitä pitäisi olla sille keskustelulle ja sille toiminnalle jota juuri olemme edesauttamassa

rahaahan sille taidettiin jo pari milliä antaa mutta se tarvitsisi minusta vielä paljon perusteellisemman systemaattisemman ratkaisun

aikaansaannos on yksimielinen

elikkä toisin sanoen minä ymmärrän että silloin perusteena on se että se tietokanta on oikea ajantasainen ja sanotaanko erehtymätön elikkä persoonat ovat oikeat koska samannimisiä henkilöitäkin on

nimittäin kyllä tämä niin ovelasti on kirjoitettu että tässä suorastaan elää asunto osakeyhtiön arkipäivää kun lukee tätä tekstiä

vielä lisään siihen että aivan tähän samaan asiaan liittyvä hyvin merkittävä asia oli täällä käsittelyssä tällä viikolla

tuolla joroisissa jouduin näitten asioitten kanssa tekemisiin ja laskun maksamaan ja siinä oli pelastus se että asianomainen virkamies sieltä joroisten kirkonkylästä kunnanvirastosta hallitsi nämä hommat suvereenisti tuli sinne paikan päälle ja sanoi että tämä homma pitää hoitaa tällä tavalla ja tällä tavalla kun oltiin viemäröintialueen ulkopuolella

ja se mikä on menossa pieleen on se että maa ja metsätalousvaliokunta joutuu aivan uskomattoman sotkun selvittäjäksi

kun on laajasta ammattikunnasta kysymys niin on samannimisiä henkilöitä elikkä sosiaaliturvatunnusten on oltava kunnossa

tässä muutama vuosi olisiko pari kolme vuotta sitten oli oikein iso projekti oulun läänissä jossa selviteltiin näitä asioita mistä ed

minä hartaasti toivon että tässä suhteessa onnistutaan se malli tekemään sillä sote rintaman kaikki muut lohkot kaipaavat tällä hetkellä tätä aivan erikoisesti

sillä tavalla asia tuli harvinaisen hyvin selväksi mutta se edellyttää paikallistuntemusta se edellyttää tekniikan tuntemusta ja nimenomaan kun nyt priorisoidaan ensimmäiseksi tämä kolme sakokaivoa ja maaperäkäsittely niin se on se josta lähdetään liikkeelle silloin kun siellä viemäröinnin ulkopuolella olevalla alueella ollaan liikenteessä ja sitten katsotaan mikä tulee

lauri oinonen äsken juuri puhui

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se selvitys joka poliisipäällikkö karjalaisen johdolla tehtiin osoitti hyvin selvästi sen että itsessään nämä helposti noteerattavissa no helpohkosti todistettavissa olevat teot jo sellaisinaan täyttivät tahallisuuden ja merkittävyyden osalta tämän törkeän tekomuodon tunnusmerkistöt

arvoisa puhemies

tähän keskusteluun on tullut aika mielenkiintoinen sävy melkein sanoisinko viime tuntien aikana sillä tavalla että eurobondit ovat tulleet kuvaan mukaan

viime aikoina on puhuttu erinomaisen paljon eduskunnan hallinnon kehittämisestä jossakin mielessä myöskin uudistamisesta

niitä ruvetaan nyt tässä vähän remontoimaan kun keksittiin että tarvitaan tämmöinen vähäpätöisten tukien vähämerkityksisten tukien järjestelmä implementoiduksi tähän meidän hommaamme ja nyt värkätään kemera lakia tilapäisesti tämän mukaan yhteen suuntaan ja kun huomataan ettei se ihan mene oikeaan suuntaan niin sitten kerta kaikkiaan uusi esitys on jo tulossa kuulemma nousuviikolla tänne

eduskunnan iso sali saa ensi viikon tiistaina käsiteltäväkseen tarkastusvaliokunnan mietinnön tilintarkastuskertomuksesta ja siinä asetetaan jo selvät päivämäärätkin koko systeemiin milloinka asioitten pitää olla kunnossa

ajatellaanpa sillä tavalla että tämä muutos olisi toteutettu viitisen vuotta sitten ja oltaisiin tässä tilanteessa missä nyt ollaan ja vertailukohtana käytetään yhdysvaltain tilannetta todellisuudessa juuri täsmälleen tänä päivänä

söderman tiedän tämän mutta myöskin kuuntelin sen kertomuksen että siinä tarvittaisiin jonkin verran varallisuuttakin niitten temppujen tekemiseen

tiusanen puheenvuoronsa alkuosassa sanoi kaikkein olennaisinta ja ratkaisevaa on että työntekijäkaarti pysyy mahdollisimman hyvässä työkunnossa oman itsensä kannalta työnantajiensa kannalta ja kaiken

olen todellakin nyt tällä kertaa arvoisan ministerin kanssa kovin erimielinen ihan perustavaa laatua olevista rajaavista tekijöistä

jos suomi lähtisi siihen savottaan mukaan niin me olisimme kai siinä hyväosaisissa jotka saavat luvan maksaa vielä niistä lainoista suurempaa korkoa kuin me nyt tällä hetkellä maksamme

piirainen mitä järkeä on siinä että utsjoen nuorgamista ja karigasniemeltä ja sieltä ajetaan jätettä rekka autolla ouluun poltettavaksi

siihen lainsäädäntöprosessiin liittyy tämä lakialoite jonka eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat allekirjoittaneet

se oikeastaan juontaa yhdestä pienen pienestä epäkohdasta niin mietinnössä kuin selonteossakin ja se on se että tekijöiltä on jäänyt hahmottamatta se minkälainen väestöräjähdys maapallolla parhaillaan on menossa

mutta sen sijaan sitten kun me siirryimme siihen uhkailun ja kiristyksen puoleen niin kyllä niiden todistaminen on hirmuisen vaikeaa koska ne tapahtuvat siellä missä ihmisiä ei paljon ole

mutta joka tapauksessa niin ja niin ja maa ja tälle lisäpontta antaa se että tässä on tämä siirtymäaika joka nyt ilmiselvästi tässä tarvitaan koska tämä vaihe on kai ehkä nyt tällä hetkellä kaikkein heikoimmassa näitten esittelypuheenvuorojen perusteella

ei todellakaan mitään järkeä

arvoisa puhemies

toivottavasti eduskunta nämä päivämäärät kerta kaikkiaan niittaa pöytään koska tässä on isoista asioista kysymys ja kun otetaan huomioon vielä aika mitä tullaan elämään mitä suurimmassa määrin

akuutti tarve rahalle on

siis jotakin niin tyhmää kuin nyt ylipäätään tyhmää voi olla

saksa ja ranska ovat kääntyneet ystävällishenkisesti sveitsin veroparatiisipankkien puoleen ja pyytäneet että jos antaisitte meille kuuluvat verot että me voisimme veromätkyt laittaa omille kansalaisillemme niin saisimme juuri vastaavassa tilanteessa lisää rahaa

mauri salo äsken kuvasi

mikä mahdollisuus arvoisa valtiovarainministeri on siihen että siinä käykin vähän ohkoosesti elikkä markkinat pakottavat meidät siihen että me olemme eurobondeissa mukana

vai oletteko te todella sitä mieltä mitä te sanoitte äsken

käytän tämän puheenvuoron todetakseni yhden asian ja se asia on se että vastoin sitä yleistä käsitystä joka on haluttu luoda nämä asiat ovat olleet kuitenkin eduskunnassa mallikelpoisessa kunnossa

ei minulla muuta tule mieleen kuin että voi hyvä hallitus ota ihmeellä tämmöinen sotku selvitettäväksi omaan konttoriisi äläkä meillä teetä näitä töitä

jos jonkun valiokunnan niin nykyisen liikenne ja viestintävaliokunnan aiemmin liikennevaliokunnan asioissa tulee mieleen millähän ihmeellä konstilla mekanismilla lainvalmistelu voisi hivenen parantua

arvoisa puhemies

tästä työnantajan kelamaksun poistosta täytyy sanoa muutama näkökohta jotka eivät kaikkia miellytä mutta minä nyt kuitenkin totean ne

tarkoitukseni oli kiinnittää huomiota siihen millä tavalla näitä asioita pitäisi arvioida ja se saksan malli on nyt tässäkin ihan hyvä

millä tavalla arvoisa opetusministeri katsoo sitten että tähän tilanteeseen pitäisi teidän ministerinä nyt puuttua kun yliopistot kääntyisivät puoleenne ja kiinnittäisivät tähän pikanttiin yksityiskohtaan huomiota

se on metsäenergia peltoenergia se on aurinkokeräimiä se on tuulienergia joltakin osalta ja niin pois päin

juuri tällä konstilla pystyttäisiin maaseutupolitiikkaa edistämään todella voimakkaasti ja nyt muutaman virkamiehen takia tässä ollaan

aikoinaan kun ilmoitettiin että se muuten on sitten sillä tavalla että nyt ei enää ole kaatopaikoille yhtään aaria maata ja siihen kahtoen hoidatte hommat niin aschenbach niminen paikkakunta valittiin mallialueeksi siihen miten se temppu voidaan tehdä

sitten siinä mikä koskee tätä niin sanottua elvytysvaikutusta minä olen sitä mieltä että ministeri katainen on ollut aivan oikeassa

asiat on hoidettu ilman tällaista lainsäädäntöäkin ja se toiminta kestää minkä tahansa arvioinnin ja tarkastelun

ensinnäkin oma reaktioni on se että siinä tilanteessa kun tämä työnantajan kelamaksun poistopäätös tehtiin se signaalina oli aivan ok

se tarkoittaa käytännössä sitä että sinne tästä syystä tarvitaan laajakaistayhteys jotta ne ihmiset jotka sitä hommaa siellä tekevät voivat tehdä sitä asiaankuuluvalla tavalla